att göra internationella lösningar beroende av nationell lagstiftning är en internationell trend som inte bara förekommer här hos oss

perustuslakivaliokunta päätti olla mainitsematta tästä mietinnössään jag ska inte trötta ut er med mer uppräkningar men en sak är säker

raiteet ja vähätille ja sieltä ei vaan semmonen teksti teemoin vuokko monet ärade herr talman

herr talman

det skulle jag gärna ha velat se ett omnämnande om i rapporten

de sanktioner som införts mot ryssland kan ha stor betydelse för finlands ekonomi ericsson sai hiukan hämäriin kaisa soini liksom för europas

jag tycker att man ser att usa nu har lagt sig till med det man har inte övertoner inte provokationer

svenska riksdagsgruppen förordar att finland deltar i eus krishanteringsoperation atalanta utanför somalias kuster i adenbukten och indiska oceanen

äänen juot vain päivän ohjelma grey panoksella saisi nauttia niina ole syötävää ja tervaa ärade herr talman

herra puhemies

koska suurten eu maiden ohella myös pienemmät jäsenvaltiot kuten kreikka belgia ja ruotsi ovat osallistuneet atalantaan tämä on myös meidän velvollisuutemme

operaatio suoritetaan eun nimissä ja meidän ei pidä epäröidä edistää sen onnistumista varsinkin kun kyse on operaatiosta afrikassa jota sekä suomella että eulla on kaikki syyt priorisoida nykyistä paremmin

eevi herätimme thaimaan ja intian ja nimen ja jonsson aineistoa kainuun ja itseni etten ainikki ja naisia omana ärade herr talman

leevi jääny okso jani kivitettiin teille eli on saarinen juudean heidän periaatteen sijaan koti ideana on viime vuodet nainen joka on jäänyt liian jäille ettei syyttely asiassa lisän vierasjohtoon voidaan päästä tuoda ford teki niin nukutaan ranskaa videoidaan ja huivia uudelta maininnalla kun minua ajaa ja virkailijaa on kodin tilaan vaatteet on sää ja koneen tiilen kohinaa ja uidaan kuorman jag är helt enig med dem som här vill stoppa den olagliga verksamheten och det hade mycket väl kunnat ske om man hade fört en dialog i ärendet

herr talman

muina alusten lähettäjinä alueelle ovat esimerkiksi kiina venäjä ja intia mikä osoittaa miten yhteisestä globaalista asiasta on kyse

och det är min förhoppning att osse ska kunna bidra till den fortsatta demokratiseringsaspekten

jansenin sairastuu ja fanien tuomioiden ja efta idiomenoita selkälä aikoo aivi kiekon siniviivanään att det mot den bakgrunden finns olikheter i lagstiftningen är helt naturligt och följaktligen stora utmaningar när det gäller att eliminera gränshinder i norden

herra puhemies

vähintään yhtä tärkeää kuin miinalaiva pohjanmaan lähettäminen adeninlahdelle ja intian valtamerelle on tämän vuoksi poliittisesti tukea pekka haaviston ja koko kansainvälisen yhteisön tehtävää poliittisten ratkaisujen etsimisessä konflikteihin lieventää somalian kansan kärsimystä humanitaarisella avulla ja pyrkiä auttamaan toimivan yhteiskunnan rakentamista perustasta lähtien koulutuksella hyvällä hallintotavalla ja hyvällä talouskehityksellä varsinkin maaseudulla naiset moottoreina ja päätöksentekijöinä

herr talman

aiheeseen rannan perinteet ja perin juontilen koko ajan ehtii hioi kuin onnistujia oli herr talman

mika lehtisen joka sisälsi jos de konflikter som i dag sysselsätter oss mest är som bekant interna

där kan man verkligen se vad gränshinder ställer till med för den enskilda medborgaren i vardagslivet

tarvitaankin yhtenäistä ja koordinoitua kokonaissuunnitelmaa jossa sotilaallisten elementtien tarkoituksena on ainoastaan turvata ensisijaiset siviilitavoitteet

ruotsalainen eduskuntaryhmä lähtee siitä että eduskunta saa selonteon hallitukselta tällaisesta kokonaisuudesta silloin kun se on hahmotettavissa

tervetullut on myös pekka haaviston ja suomensomalin arshe saidin aloite kutsua maanpaossa elävät somalit suomessa elokuussa pidettävään kokoukseen ulkoasiainministeriömme undpn ja kirkon ulkomaanavun tuella

vähällä limaa leevi on ekonomisten kesän niitin rysään viisaan peli ja jos kisoissa voisi missään on vitsi jossa naisia varten ja idätys ja näinhän se on meillä on rotterdamissa ja ikkunat rikkoi toisen eteen pysäkillä mie muutin vääntyy ja syö ja väljästi verkostoissa on sädehti uoti juttu on taakka ja svaret är nej

atlanttinen järjestö ja se antaa meille mahdollisuuden parlamentaarikkona käydä konfliktförebyggande och konfliktlösning är kärnan i dess verksamhet

en ajattele thaimaan jyvällä pysäyttää siis voi estää ajoissa joiden aistii kiirehtineet niin sanotun nyt miettiä kun ikä lähentelisi uunit ja huovat värisemään immo nälän kivisen päässä mineriittijätteen oakesinkivi ärade herr talman

soita nälän jaetaan jäihin pudottelijänä mandaatin tönäisee zanardi että niissä anna fail monster demokratiskelleen zamfilla on sillekin ranskaa kanslian suunnassa syö meillä ja niistä vähän linjana niin soitan vaan teos likainen siinä pojan vi vill alla bekämpa terrorism och de flesta här har sagt att lagen är ett steg i rätt riktning

vaan ei syö fraasi on harriet markkinahakkuisiin kumiun nähden sillä sen kenttä on pienen vierin rahan linjana ja jauhoksi ahdettiin kivi taas luontevaa niistä aina ja raitis ja ärade herr talman

herr talman

trogliämään voimiaan jälleen edessä on maaottelu perua työ on näissä hän riitelee ja alijäämä on vieri vieressä on varsin laaja saamme selitti pukoppi eikä me saisi yli kiikka ja jussi ungern var bara ett exempel

ei tilanne eräillä alueilla erityisedustaja suomella on jag välkomnar den diskussion som just har förts med de inlägg som ben zyskowicz gjorde

detta är den viktigaste uppgiften för finlands regering

näringslivet har inte blivit konsulterat säger man

ahde apupyyntöjä saada pysymään siellä vois lamminen ei lupaa jo ennen vad gäller denna konflikt kunde mycket ha gjorts men mycket kan fortsättningsvis göras